nyt on käynyt hyvin selväksi se että ne tulijat eivät välttämättä olekaan niitä sotaa pakenevia ja niitä vainottuja henkilöitä vaan parempaa elintasoa etsiviä niin sanottuja elintasoliikkujia elintasoa hakevia henkilöitä

nyt on kysymys siitä että tämä hallitus haluaa luoda oikeudenmukaisen ja toimivan systeemin sille että eurooppaan ei tulla miten tahansa ei ainakaan suomeen saakka

arvoisa puhemies

ei ole millään tavalla perusteltua se että virkaa hakevan henkilön pitää omata jonkun puolueen jäsenkirja

miksi turvapaikanhakija saa enemmän rahaa ja tukea kuin veteraani joka on suomen ja suomalaisuuden itsenäisyyden puolesta taistellut ja tehnyt töitä koko ikänsä

vantaalla itsekin olen ollut vasta reilut neljä vuotta valtuuston jäsenenä ja nähnyt sitä toimintaa ja olen yllättynyt siitä kuinka johtavien virkamiesten päätökset myötäilevät sitä puoluetta jonka valtakirjalla he toimivat

me emme aja välttämättä veronmaksajien etua sen enempää kunnassa kuin monessa muussakaan paikassa jos me sallimme tämänkaltaisen jäänteen neuvostoajalta suomessa

arvoisa puhemies

vaikka ministeri viitanen ei ole nyt paikalla haluaisin välittää terveiset hänelle että erityisesti asunnottomuus koskettaa uuttamaata

toivon että tämä rakenteellinen korruptio otettaisiin eduskunnassa vakavasti ja tästä vielä tulevaisuudessa säädettäisiin lakeja jotka tämän estäisivät

hän ei saa edes syöpähoitoa vielä koska ei ole kuulemma kipuja vaikka on keuhkosyöpä todettu että pitää odottaa että kivut alkavat ja puhutaan kuukausien jonosta lääkäriin pääsyyn

hän kysyi minulta vilpittömästi tänään kun sattumalta soitti että miksi hän ei saa apua mutta kaikkia näitä jotka tulevat tänne suomeen näitä nuoria turvapaikanhakijoita kohdellaan kuin kuninkaita täällä

tämä on erityisen huolestuttavaa nuorten osalta koska jos me ajattelemme että me yritämme torjua heidän syrjäytymistään ja yhteiskuntatakuun keinoin heitä palauttaa takaisin tähän normiarkeen niin tämä tulisi ottaa yhdeksi rinnakkaistoimenpiteeksi sinne nuorisotakuun keinoksi

elikkä kysymyshän nyt on siitä että meillä ei riitä rahat hoitaa edes omia kansalaisiamme niin kuin me haluaisimme ja silti me puhumme siitä että ei voisi olla mitään rajoitteita siinä kuinka paljon henkilöitä suomeen saapuu

perussuomalaiset esittivät oman vaihtoehtobudjettinsa joka on armeliaampi suomalaisille veronmaksajille ja erityisesti ottaa huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset

nimittäin ne joutuvat hyvin paljon käyttämään miljoonia siihen että ne järjestävät hyvin kalliita hätämajoituksia koska ne eivät pysty kaikille lakisääteisesti antamaan kattoa pään päälle

se mitä tulee edustaja räsäsen mainintaan siitä että meidän tulisi luoda turvallinen väylä tulijoille tänne että he eivät joudu sinne merihätään tai vaaraan tai esimerkiksi nämä lapset lähetettäväksi tuonne laivoihin näitten siirtolaisten mukana

tähänkin pitäisi löytää joku lääke

puolueemme vaihtoehtobudjetissa emme halua korottaa arvonlisäveroa ja meillä on myös kuntien rahoitukseen toisenlainen esitys

tuntuu hiukan hölmöltä puhua keskustan tekemästä välikysymyksestä kotihoidon tuen leikkaamisesta kun kotihoidon tuen leikkaamisesta ei ole vielä kuin huhupuhe

tämä kuulostaa vähän samanlaiselta ehdotukselta kuin vihreät ovat esittäneet jo aikaisemmin joissain muissa yhteyksissä että pitäisi avata lentoyhteys sieltä suoraan tänne ja ottaa ne henkilöt tänne suomeen ja sillä tavalla vältettäisiin ne vaaralliset merimatkat

itse jo perjantaina mainitsin että ei voida aina ikään kuin osoittaa että syrjäytyminen johtuu nuoresta tai nuoren lähiympäristöstä yksistään ja tavallaan siirtää sitä vastuuta pois yhteiskunnalta

meillä on myös esityksiä pk yritysten kasvupakettiin ja vanhustenhoitoon ja omais hoitoon

tämän takia sen mainitsin perjantaina ja mainitsen nytkin koska me täällä edustamme yhteiskuntaa ja määrittelemme ne linjat millä tavalla tätä asiaa käsitellään ja miten sitä hoidetaan

kysymys taitaa enemmän olla keskustan oppositiopuolueen identiteetistä kuin todellisesta lapsiperheiden hyvinvoinnin huolesta koska välikysymys esitettiin ennen aikojaan

silloin meidän täytyy myös muistaa että jos me luomme semmoisia lakeja ja sääntöjä että heikoin lenkki kuitenkin tippuu luonnollisesti joukosta pois niin silloinhan me olemme jollain tavalla edesauttaneet syrjäytymisen kehitystä

meillä on myös nuorten koulutus ja niin sanottuun yhteiskuntatakuuseen parempia vaihtoehtoja unohtamatta harmaata taloutta ja sisäistä turvallisuutta

vaikka virta on tällä hetkellä loppunut turkista kreikkaan niin libyasta on tulossa niin paljon ihmisiä että sitä kukaan ei pysty tietämään jos he kaikki lähtevät liikkeelle miten heidät otetaan vastaan täällä euroopassa miten se asia ratkaistaan

kaikki ne esitykset mitä me esitämme eivät lisää valtion velanottoa hallituksen esityksestä vaan pysyvät samojen raamien sisällä vähintäänkin

esimerkkinä oli muun muassa se että kolmannes varusmiesikäisistä henkilöistä ei enää kelpaa armeijaa suorittamaan

erityisenä huomiona haluaisin kuitenkin tässä talousarvioesityksessä nostaa lasten ja nuorten tarpeet muutamalla yksityiskohtaisella paran nusehdotuksella

meillä on koulumaailmassa tapana että ketään ei jätetä kaikki saavat samanarvoisen ja tasoisen koulutuksen ja opetuksen

tänään peruspalveluministeri maria guzenina richardson vakuutti hallituksen edistävän lapsen etua perheen ja työn yhteensovittamista eikä tähän lupaukseen sovi kotihoidon tuen leikkaaminen millään tavoin

tämän johdosta hallitus tekee erinomaisia lakialoitteita tai hallituksen esityksiä siitä että jos tänne perheitä halutaan yhdistää niin pitää pystyä myös elättämään perheenjäsenet

henkilökohtaisesti uskonkin ja olen myös havainnut että erityisesti peruspalveluministeri puolustaa lasten nuorten ja perheiden hyvinvointia hallituksessa usein jopa siinä määrin että hän näyttää joutuvan välistä kivisateeseen myös omiensa puolelta

valitettavasti me olemme nyt pitkän aikaa murentaneet näitä perusrakenteita leikkaamalla esimerkiksi kuntien valtionosuuksia huomattavassa määrin mikä on johtanut siihen että esimerkiksi suurien kuntien ja kaupunkien lautakunnissa on leikattu sitten kouluilta monella eri tavalla

eräiden tutkimuksien mukaan hyvä isäsuhde suojelee tyttöjä muun muassa masennukselta ja ennenaikaisilta seksikokemuksilta ja poikia aggressiiviselta käyttäytymiseltä

tämä asettaa meidät aidosti sen kysymyksen eteen että mitäs jos me hoitaisimme ensin nämä omat kotimaan asiamme kuntoon ja sitten jaamme sitä mannaa jos sitä on jaettavana

ryhmäkokoja ei välttämättä ensimmäisenä olla uudistamassa mutta koulujen oppilasmääriä ollaan uudistamassa ja ollaan siinä mielessä poistamassa myös erityistukea tarvitsevien oppilaitten luokat

mitä tulee siirtolaistulvan loppumiseen dublinin sopimuksen kautta niin emme me voi luottaa siihen että tämä kansallinen euroopan tasoinen ratkaisu tulee koskaan toteutumaan ei ainakaan siinä ajassa mikä olisi tarve tämänhetkisen kriisin suhteen

olisin halunnut myös muutaman sanan mainita tästä edustaja braxin huomiosta jossa hän kiinnitti huomiota yli toimirajojen kulkevaan tiedonsiirtoon mikä on tärkeä asia

edustaja ruohonen lerner nosti hyvin esille tämän saman ajatuksen mikä minulla itselläni oli mielessä että kun vaalilakia uudistetaan niin silloin pitäisi puuttua semmoisiin keskeisiin asioihin mitkä oikeasti lisäävät äänestysaktiivisuutta

he tulevat eri reittejä pitkin turvallisten maiden läpi ja tulevat tänne koska ovat kuulleet muun muassa irakissa että täällä on mannaa ja kaikki saavat eikä tarvitse tehdä yhtään mitään

itse kannatan sitä että tiedon pitää kulkea kun on kysymys lapsista tai nuorista mutta jos tämä homma nyt siirtyy kokonaisuudessaan seuraavalle hallitukselle on yksi tärkeä pointti mikä mielestäni pitää huomioida

tämän me kokeilimme uudenmaan kouluihin lähetetyllä sähköpostilla kaksi vuotta sitten ja yhdestäkään koulusta ei tullut vastausta

hyksin psykiatrisen lautakunnan jäsenenä olen kuullut että ammattihenkilöt ovat huolissaan sellaisesta epäkohdasta että kun henkilö saa esimerkiksi merkinnän rekisteriin että hän on joskus yrittänyt itsemurhaa tai on muulla tavalla elämässä epäonnistunut se tieto seuraa vuosikausia siellä rekisterissä

kun nuori ylittää kynnyksen avun hakemiseen on äärimmäisen tärkeää saada hänet välttämättömien tukitoimenpiteiden piiriin välittömästi

mitä tulee tähän väitteeseen että nämä suurlähetystöt alkavat olla aika kriisissä näitten turvapaikkahakemusten johdosta tai perheenyhdistämisten johdosta niin se kolme kuukauttahan tarkoittaa sitä että kolmen kuukauden aikana täytyy hakemus jättää ja se käsittelyaika muistaakseni on kuusi kuukautta sanotaan nyt vaikka ankaran suurlähetystössä

miten me saamme meidän nuoremme ja miten me saamme yleensä ihmiset innostumaan äänestämisestä jos edes kansanedustaja ei pääse oppitunnille kertomaan siitä mitä politiikka ja päätöksenteko suomessa on

nyt jos me tämä tieto avataan esimerkiksi lasten parissa toimiville sosiaalityöntekijöille tai niille henkilöille jotka sitä vanhemmuutta tutkivat niin tulee hyvin äkkiä semmoinen ennakkoasetelma että tämä vanhempi on epäkelpo tähän tehtävään elikkä kasvattamaan sitä lasta jolla on ongelmia

siksi luotankin teihin tässä asiassa enemmän kuin hallitukseen ja toivonkin että menestytte haastavassa tehtävässänne kun puolustatte lapsia ja perheitä tulevassa kehysriihessä

huoli hevosista ja niiden ympärillä olevasta elinkeinosta puhututtaa enemmän kuin kansallisjärjestöjen tukien leikkaaminen

haluan myös nostaa esille seuraavassa talousarvioaloitteessani yksityisten koulujen eriarvoisen tilanteen

kun me rupeamme näitä sääntöjä luomaan niin meidän pitäisi myös luoda mahdollisuus siihen että ihmiset pystyvät niitä vapaasti tarkistamaan ja vaikuttamaan siihen mitä tietoja heistä säilytetään ja kuinka pitkään

tätähän on arvioitu myös siltä näkökannalta ei toki tässä mietinnössä mutta keskusteluissa että onko se parempikin että valtuusto toimii vähän pidempään kuin että se tekee siellä loppukiireellä edellisenä syksynä sen budjetin johon se itse käytännössä ei pääse lainkaan paneutumaan

suomalaiset yksityiskoulut elävät kahden kaikille yhteisen taloudellisen haasteen keskellä

me tiedämme että lähes puoli miljoonaa suomalaista syö masennuslääkkeitä ja jo pelkästään sen perusteella voidaan arvioida että enemmän ja vähemmän ihmisillä on elämänsä aikana ongelmia eikä heitä sen tähden tule leimata

arpajaisveron korottaminen näyttää olevan trendi sillä toistuvasti arpajaisveroa korotetaan kun valtion kirstuun etsitään täyttäjiä

meillä tulee jatkuvasti lisää ja lisää kustannuksia siitä että me noudatamme kansainvälisiä sopimuksia mutta jossain vaiheessa meidän täytyy sanoa että ei enää käy ei enää riitä

arvoisa puhemies

tärkeimpiä asioita mitä tässäkin opuksessa tässä tarkastusvaliokunnan julkaisussa on huomioitu on se että ennalta ehkäisevä toiminta on avainasemassa jos me haluamme onnistua nuorten yhteiskuntaan integroimisessa

jos ei tule euroopan tasoista ratkaisua niin meidän täytyy tehdä kansallinen ratkaisu ja lyödä rajat kiinni ja sanoa että yksikään ei tule turva aseman läpi enää suomeen ellei sille löydy maksajaa

lisäksi kotikuntakorvaukset määräytyvät vuosittain siten että edellistä vuotta edeltävän vuoden lopun oppilasmäärä ratkaisee varainhoitovuoden kotikuntakorvaukset opetuksen järjestäjälle

toinen asia mikä kiinnitti huomiota on se että valiokunnan kannanotossa arvioidaan että vaaliajan siirtäminen keväälle voi parantaa kampanjointimahdollisuuksia ulkona ja vaalien näkyvyyttä kaupunkikuvassa mikä osaltaan voi aktivoida äänestäjiä

siinä mielessä euroopan unionin täytyisi kyllä myös kantaa tätä vastuuta osaltaan siinä että näitä kustannuksia jaettaisiin muidenkin kanssa kuin pelkästään suomen maksettavaksi

kuitenkaan verotus ja sen kiristäminen ei ole perusteltua sillä kolmas sektori on todistetusti ollut valtiomme yksi tärkeimmistä selkärangoista kun kysymyksessä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ja heidän tukemisensa

toki emme me voi niitä väheksyäkään mutta meidän täytyy sitten niitä resursseja enenevässä määrin siirtää tänne varhaisempaan vaiheeseen

vielä olisin halunnut mainita siitä että meidän täytyy jollakin tavalla ratkaista se dilemma miten me voimme suomessa kotouttaa nämä tänne jäävät henkilöt

no mennäänpäs nyt tähän käytännön vaalityöhön kentällä missä me kaikki itsekin pian olemme

kansalaisjärjestötoiminnan kolmannen sektorin tukeminen on muutenkin järkevää koska sen käyttämä euro on kuusin tai seitsemänkertainen verrattuna valtion tai kunnan käyttämään euroon kun mitataan eurosta saatavaa tehokkuutta

esimerkiksi kuntien peruspalvelut eivät riitä perheiden mielenterveysongelmien ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin

meillä vantaalla ymmärretään vaalien päälle siinä mielessä että meillä on täysin maksutonta sijoittaa vaaliteltta tai vaalimökki minne tahansa kaupungin alueelle kunhan siihen etukäteen hakee luvan ja kunhan se ei häiritse liikennettä ja se on siellä missä ihmiset liikkuvat

aivan kuten edustaja zyskowicz sanoi meillä on oltava käsitys siitä millä me saamme ja kuinka monta henkilöä vieraasta kulttuurista kotoutumaan länsimaiseen liberaaliin yhteiskuntaan

nyt arpajaisvero käytännössä heikentää koko yhteiskuntaa ja vie yleishyödyllisiltä toimijoilta pitkän aikavälin kuluessa toimintakyvyn tai vähintäänkin heikentää sitä

minä en usko siihen että jos me suljemme silmämme ja toivomme parasta niin silloin se on tämän kansan etu

erityisesti olen huolissani siitä että esimerkiksi raha automaattiyhdistyksen tukien avulla toimivien sosiaali ja terveysalan kansalaisjärjestöjen työtä ei arvosteta muuta kuin juhlapuheissa

arvoisa puhemies

tämän kansan etu on se että me teemme viisasta politiikkaa otamme sen verran vastaan ihmisiä tänne kuin pystyy ja ennen kaikkea niitä todellisia hädässä olevia henkilöitä

eihän tämä näin voi olla että kunnan virkamiehet estävät luottamushenkilöitä tapaamasta kansaa asettamalla semmoisia kynnyksiä että he eivät mene kansan keskuuteen

edustaja zyskowicz miten tämä tulonsiirto nytten on poissa mistään jos kansalainen saa tulonsiirtoa sen vuoksi että hän tulee toimeen

tämä on hyvin tyypillistä vaalikentillä niin kuin tikkurilan torillakin ikävä kyllä kun ollaan niin puolueet laitetaan takimmaiseen riviin sinne torin reunaan nurkkaan yhteen riviin ne teltat sinne etteivät he vain häiritse kansaa

pääministeri on puolustanut kuten kokoomuksen muissakin puheenvuoroissa on puolustettu vähävaraista ihmistä velaksi emme voi elää ja on tehtävä rohkeita päätöksiä retoriikalla ja vihreä vasemmistosiipi on kosiskellut kansaa eroamalla hallituksesta

mielestäni kun on havaintoja tämmöisestä missä me olemme tavallaan epäonnistuneet niin meidän tulisi niistä ottaa vaarin ja korjata se toimenpide

kyllä tämä asia pitää järjestää niin että luonnollisella tavalla päästään lähelle kansaa ja päästään keskustelemaan heitä kiinnostavista asioista

näin suuri rahoitusvaje suhteessa muihin kouluihin ei voi olla vaikuttamatta lasten saaman opetuksen laatuun ja opettajien jaksamiseen

herra puhemies

toivoisin että vielä tämän hallituskauden aikana jos suinkin mahdollista kiinnitettäisiin huomiota siihen onko kunnilla varaa ja momenttia lisätä kodinhoidon tukipalveluita perheille jotka niitä tarvitsevat jotta ne eivät jää nimellisiksi

täällä kerätään yhteen pooliin